arvoisa puhemies

kannatan

eduskunta hyväksyi sadankahden ja viidennen pykälän mietinnön mukaan se että pykälä arvoisa herra puhemies

läänikeskustelua varten ristillä porrastuksen villisoosia ui myös jaosto ehdottaa arvoisa herra puhemies

äänestyksen tulos ja se toi kuusi ei viiskymmentäyhdeksää tyhjiä kaksi arvoisa puhemies

tässä esityksessä on hyvää tietysti se että korkovähennys tiukentuu mutta tässä on muutama ihan perustavaa laatua oleva isohko ongelma

ensimmäinen ongelma on se että tämä rajoitus ei koske eu tai eta maitten ulkopuolelle meneviä

eduskunta hyväksyy yhdeksäntoista on pykälä mietinnön mukaiset ja eduskunta hyväksyy voimaantulosäännöksen johto lauseen ja nimikkeen vedän pois tämän ehdotuksen

meillä on periaatteessa kaksi ongelmaa yritysverotuksen verosuunnittelussa

kyse on enemmänkin siitä kuinka sitä tulkitaan

tässä jokunen viikko sitten valtiovarainministeriltä kysyttiin onko suomessa mahdollista tulla samanlaisia ongelmia kuin ruotsissa on terveysyhtiöitten kohdalla ilmennyt

valtiovarainministeri ilmoitti että hän on henkilökohtaisesti tarkistanut mehiläisestä että siellä verot on maksettu

jo perus ja

olisihan voimme jo

meillä suuri ongelmahan on rajoittamattomat korkovähennykset kansainvälisten konsernien sisällä ja tämä porsaanreikä meidän täytyisi välittömästi pystyä tukkimaan

sama koskee myös siirtohinnoittelua

tiedän että valtiovarainministeriössä on valmiina olemassa sapluuna jolla voitaisiin näihin epäkohtiin puuttua

toinen kohta olisi sitten konsernilainojen korkojen rajaaminen eu ja eta maitten ulkopuolelle meneviin maihin

teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen verotaulukkoon

sinällänsä kiitän hallitusta että yleensä jonkunlainen esitys tästä korkovähennyksestä on tullut

tiedän ja tiedostan hyvin sen että tätä on odotettu pitkään mutta täytyy myöntää että meillä on valtiovarainministeriössä vahva vero osasto jota ei tunnu poliittinen tahto aina ohjailevan vaan enemmän virkamiestahto ja niin näyttää olevan tälläkin kertaa

harmittavaa oli että sen lausuntokierroksen jälkeen jonka tämä lakiesitys kävi hallitus aika tavalla aukaisi tätä esitystä ja lievensi näitä kiristyksiä

arvoisa herra puhemies

olisin toivonut että hallitus olisi pysynyt linjakkaasti siinä alkuperäisessä esityksessä joka oli pitkälti keskustan esityksen mukainen

ja edustaa kiviranta arvelee poimitaan arvosteli tienä

herra puhemies

toivon että kun tämä esitys nyt tulee meille valtiovarainvaliokuntaan ja sen verojaostoon pystyttäisiin vielä katsomaan onko syytä niin kuin keskustan mielestä on tehdä ne kiristykset nimenomaan siitä että emme jättäisi ovia auki verosuunnitteluun ja veroparatiisien käyttämiseen

täytyy sanoa sen verran tästä hallituksen esityksestä että tämä yhteisöveron alentaminen on tietysti kokonaisuutena ihan hyvä ruiske mutta se olisi pystytty keskustan vastalauseen mukaan jaksottamaan kahdelle eri vuodelle

silloin viesti olisi ollut sama mutta me olisimme pystyneet vapauttamaan rahaa merkittävimpiin tällä hetkellä yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin

mikä vaikutus tälle yritysveropaketin kokonaisuudella on

tämähän lisää tuloeroja

jos olisi otettu pelkkä osinkoverouudistus se olisi pienentänyt tuloeroja mutta kun siihen yhdistetään yhteisöveron alentaminen niin tuloerot selkeästi kasvavat

minusta tuntuu että se kritiikki teidän aiempaa esitystänne kohtaan ei niinkään lähtenyt siitä että sillä ei ollut työllistävää vaikutusta vaan se lähti oikeudenmukaisuudesta

nyt te pääministeri perustelette tätä uudistusta sillä että tällä on työllistävä vaikutus

me esitimme myös sitä että meillä edustuskulut olisivat edelleen verovähennyskelpoisia muilta osilta kuin alkoholin osalta

on aivan selvä että tällä tulee olemaan työllisyyttä pienentävä heikentävä vaikutus ja varsinkin lapin matkailu tulee tästä kärsimään

täytyy myöntää että sosialidemokraattien ryhmän puheenjohtaja backman kyllä viimeksi viittasi että tämä on linjakas ja oikeudenmukainen ratkaisu tämä aiemmainen

teen esityksen joka on kolmekymmentäkahdeksan eija antaa viisi tyhjää poissa kaksikymmentäkahdeksan edustajaa

kaikkinensa pelkään että tämä hallituksen esitys ei tule tuomaan niitä taloudellisia myönteisiä signaaleja joita tällä hetkellä olisi tarvittu ja olen hyvin vakuuttunut siitä että keskustan vastalause olisi kokonaisuutena ollut tähän tilanteeseen huomattavasti paremmin kasvua ja työllisyyttä tukeva

toisaalta voi kysyä myös sitä että kuinka te kannustatte investoimaan jos te samalla olette poistojärjestelmää selkeästi heikentämässä tiukentamassa luopumalla menojäämäpoistosta

onko hallituksen piirissä pohdittu sitä että hetemäen työryhmän työskentelyä aiennettaisiin siten että jo nykyinen hallitus pääsisi ottamaan hetemäen työryhmän työhön kantaa

arvoisa herra puhemies

huoli julkisen talouden kestävyydestä ja velkaantumisesta on perusteltu

tasapainottaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä viimeistään tulevien eduskuntavaalien jälkeen

viime aikojen kokemukset kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta ovat osoittaneet että avoimessa globaalitaloudessa kriisit eivät tunne kansallisvaltioiden rajoja

tilanne on kieltämättä turhauttava

enää ei riitä että me itse teemme asiat hyvin

kansainvälisesti on kyettävä sopimaan yhteisistä pelisäännöistä ja mekanismeista joilla estetään uusien rahoitus ja velkakriisien puhkeaminen

ilmeisestikin on niin että meillä on valtiovarainministeriössä yksi erittäin vahva osasto joka on vero osasto ja sen ohjattavuus tuntuu olevan poliittisesti aika vaikeaa

kehysselontekoon on kirjattu tavoitteeksi että hallitus tuo budjettiriiheen mennessä suunnitelman julkisen talouden vakauttamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi

kertokaa pääministeri katainen meille ja suomen kansalle onko hallituksenne talouspolitiikka ollut mielestänne onnistunutta

teistä on tullut ei puolue joka ei näe uudistustarpeita ja vastustaa kaikkea josta voisi jollekulle tulla paha mieli

palatkaa takaisin käyttämään myös järkeä politiikassanne

täytyy todeta edustaja backmanille että jos oppositio sanoi että pikaisesti niin kyllä silläkin määreellä jonkunnäköinen aikajänne kuitenkin on koska kyllä eduskunnan keskeinen periaate on se että valiokunnalle varataan riittävästi aikaa lakiin perehtymiseen ja sen käsittelyyn

avainasemassa ovat talouskasvu ja toimenpiteet joilla parannamme julkisen talouden tuottavuutta työllisyyttä yrittäjyyttä ja yritysten kasvua

verojaoston jäsenet saivat perjantai iltana nämä tiedot jotka tässä tulossa ovat jotenka on täysin kohtuutonta kuvitella että tässä ajassa olisi pystytty täysin tätä käsittelemään

janos teki viron kautta

rikkaista luonnonvaroista korkeasta osaamistasosta uusista innovaatioista ja korkealaatuisista tuotteista voimme hakea entistä parempaa kilpailukykyä ja talouskasvua

missä tämä viipyi

mikä oli se syy

arvoisa puhemies

pääministeri katainen minulla on tunne että suomalaiselta työttömältä tai työttömyysuhan alla olevalta ei oikein huoli poistunut tämän teidän vastauksenne jälkeen ja tuskin oikein ulkomaisilta arvioijiltakaan jotka arvioivat suomen talouden kehitystä

tämä on ollut jo pitemmän aikaa valmiina ja te olisitte voineet tuoda tämän huomattavasti aikaisemmin eduskunnan käsittelyyn ja silloin se olisi saanut arvoisensa käsittelyn

keskustelussa on

tässähän nimittäin ei ole tästä veropaketista kyse vaan koulutusvähennyksestä mutta koska verojaoston puheenjohtaja aloitti tämän niin me sujuvasti tulemme tietysti mukana

me olisimme voineet jättää esimerkiksi lainanottoa pienemmälle tämän perittävä vero tämän verran pitää tai kohdentaa sitä joihinkin tarkoituksiin

näettekö te että tällä hallituspohjalla on yleensäkään mahdollisuutta jatkaa sillä tavalla että suomen taloudessa päästäisiin kasvu uralle

nythän tässä osinkoveromallissa koska siinä ei tullut siirtymää tulee tapahtumaan niin että se tulee olemaan erittäin edullinen isoille osingoille ja tulee huomattavasti kiristämään pienimpiä ja keskisuuria osinkoja

eli kyllä tämä on yrittäjille erittäin huono ja tämä tulee rokottamaan vahvasti pieniä yrityksiä eikä tämä ole kyllä kannustavuustekijä ainakaan ensi vuodelle

julkiset terveydenhuoltopalvelut on turvattava maan joka kolkassa

arvoisa rouva puhemies

meillä on tällä hetkellä verojaostossa käsittelyssä niin fatca sopimus eli sopimus finanssilaitosten automaattisesta tietojenvaihdosta kuin sitten beps hanke

keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että tulevat hallitukset väristä riippumatta sitoutuvat paketissa esitettyihin linjauksiin ja toimenpiteisiin

kyllä tämä panama kertoo siitä että koko ajan silmukka kiristyy ja nämä toimet ovat sellaisia joitten perusteella näitä tulee jatkossa tapahtumaan vielä enemmän